itse yritän vielä vastata siihen kysymykseen miksi sinne tulisi mennä

he tekevät kaiken rikollisesti elikkä eivät siis kuulu kulttuuriin ollenkaan

itse vastaisin niin että tämä aktiivinen osallistuminen kansainväliseen toimintaan tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden sekä osoittaa kansainvälistä vastuunkantoa että samalla sitten kehittää ja harjoittaa ja testata sitten reserviin perustuvia joukkoja ja niiden varustusta

arvoisa puhemies

totean vaan vielä tästä ennakkotapausluonteesta että tämä laki tuettuna valiokunnan erinomaisella mietinnöllä varmasti on vastaus siihen että tästä ei muodostu ennakkotapausta

tämän kaltaisella pragmaattisella suhtautumisella kriisinhallintaan suomi on hankkinut erittäin paljon arvostusta

suomi on todellakin vientivetoinen maa ja siksi vientiteollisuuden kaikista toimintaedellytyksistä kilpailukyvystä täytyy meidän kantaa suurta huolta kaikesta siitä perusteollisuudesta joka on vientiteollisuutta mutta myöskin niistä elementeistä joilla luodaan uutta

on niin monen lukon takana se rakentaminen kansallispuistoon ja tällaisia tapauksia meillä kuitenkin tähän rinnastettavissa on pallaksen lisäksi vain koli

jos sillä jotakin merkitystä sitten on tämän turvaneuvostojäsenyyden osalta niin olisihan se hienoa

se olisi samalla varmasti osoitus siitä että suomi on tässäkin työssä onnistunut

tässä haluaisin ministeri pekkariselle heittää kyllä nyt suuren haasteen koskien tekesiä ja vähän myöskin temmin rahan jakamista ely keskusten kautta

puhemies

kun sitten palautekeskustelua tästä aikanaan valiokunnan mietinnön pohjalta käydään minusta on hyvin tärkeää että vielä kerran silloin palataan tähän peruskysymykseen miksi me olemme valmiit lähtemään äärimmäisen vaikeisiin olosuhteisiin myös sellaiseen missioon jonka riskianalyysi pitää sisällään aika paljon

viestit mitä tulee yrittäjiltä ovat aika huolestuttavia

se mitä tekes itsekin vaatii jo sisäisesti on uusia innovaatioita tavallaan tekesin omaan ajattelutapaan ja päätöksentekoon

siis kun aikaisemmin oli tapana sanoa ja heittää vähän sloganin omaisesti että mtk määrää mitä suomessa syödään näinhän se ei missään tapauksessa tänä päivänä ole

ei voi olla niin että tekesistä on tullut ikään kuin valtio valtiossa joka ei enää tartu uusiin innovaatioihin ja näe yrittäjien mahdollisuuksia

mennään minkä suuren marketin hyllyjä tahansa katsomaan niin siellähän on äärimmäisen suuri määrä tuontiruokaa erilaista valmisruokaa

liian monet yrittäjät sanovat että he hukkuvat byrokratiaan liian monet yrittäjät sanovat etteivät viitsi enää hakea kun ei sieltä kuitenkaan saa sitä mitä todella tarvitaan

lausunto

sen takia tämä haaste nimenomaan suurille keskusliikkeille ja niiden hankintaketjuille on heitettävä vakavasti ja kuluttajien täytyy se haaste heittää koska kuluttajat ovat tietysti kuninkaita kaupassa ja omalla ostokäyttäytymisellään voi parhaiten tavallaan vaatia sen että tulee sinne kotimaista ja ennen muuta sitä lähiruokaa

neljäs

ensimmäisenä selontekomenettelyn tulevaisuus toisaalta puolustusvoimien määrärahatarpeet ja kolmantena tietysti kysymys liittoutumisesta nato kysymyksestä

nyt sama kelpaavat estellen päivystyksen rajaa

me lisäämme kyllä kemera rahoja huolehdimme että tulee kunnollista raaka ainetta mutta yhtä olennaista on se että huolehditaan siitä että suomi pystyy käyttämään sitä ilman kohtuuttomia säädöksiä puurakentamisen esteitä

uskon että tässä salissa kaikki olemme tämän lähiruokakysymyksen tiimoilta aika lailla samanhenkisiä ja sitä valmiita edistämään

fiilis

ensin totean vaan sen että selontekohan kyllä onnistuu erinomaisesti tämän kokonaisvaltaisen ulko ja turvallisuuspoliittisen näkemyksen kuvaamisessa

regulaation pitää olla materiaalineutraalia ja kohdella kaikkia raaka aineita samalla tavalla

jos puhutaan vaikkapa kasvinjalostuksessa geenimuunnellusta lopputuotteesta ja siitä että parannetaan vaikkapa satotasoa tai säänkestävyyttä niin olen aika vakuuttunut siitä että ne eivät ole riskejä eivät eläinruokinnassa käytettyinä eivätkä ihmisruokana vaan ovat niitä ensimmäisiä askeleita missä parhaiten ja oikealla tavalla tätä geenimanipulaatiota voidaan ruokatuotannon hyväksi kasvinjalostuksessa

on onnistuttu kuvaamaan oikein hyvin myöskin toimintaympäristön muutokset avaamaan tätä laajaa turvallisuuskäsitettä ja avaamaan niitä ei sotilaallisia riskejä joiden äärellä me yhä enemmän myöskin täällä pohjan perällä suomessa olemme

kausto työkseen täysistunto

tässä ovat monet maat erittäin paljon pidemmällä kuin me vaikka meillä oli jo muutamia vuosia sitten siinä tavallaan hyvin pitkällä oleva asema kansainvälisessä kilpailussa

nyt pelätään olevan kysellään tai veistoksen

on pystytty avaamaan myöskin kysymystä millä tavalla yhdysvaltain rooli on selkeästi nyt muuttunut millä tavalla me tarvitsemme myöskin euroopan unionina yhä enemmän transatlanttista yhteistyötä millä tavalla ykn naton euroopan unionin välinen yhteistyö tulee syventymään ja sitä tarvitsee syventää myöskin kriisinhallintakysymyksissä ja niin edelleen

lopuksi arvoisa puhemies totean vaan sen että vaikka nyt puhutaankin lisäbudjetista niin kyllä tämän eduskunnan aikana täytyy kyetä käymään myöskin kunnollista talouspoliittista keskustelua koskien tulevaa vaalikautta

anna

keskustelu on päättynyt

heli

hyväksyttävän

tästä selontekomenettelystä voin todeta nyt vaan sen että kyllähän tämä puhemies turhauttavan pitkä prosessi oli mutta sen ansiohan on tietenkin siinä että tällä kytketään aina eduskunta mukaan pitkän linjan ulko ja turvallisuuspoliittisen linjan määrittelyyn ja näin tämä uudistuskin pitää tehdä

tarvitaan aivan erilaista kurinalaista talouspolitiikkaa ja mitä parempi työllisyys on sitä vähemmän meillä on silloin myöskin työttömyyteen suuntautuvia menoja ja pystymme pienemmällä velkataakalla selviytymään

kaikkein olennaisin kysymys tässä on se millä me saamme julkisen talouden lähivuosina tasapainoon ja siihen me tarvitsemme paitsi vahvaa työllisyyttä uusia innovaatioita ohjaavia työllisyyttä tukevia veroratkaisuja ja erittäin kurinalaista finanssitalouspolitiikkaa

tehdään millä tavalla tahansa ja tuodaan millä tavalla tahansa eduskuntaan hallituksen kanta niin siinä pitää aina olla se elementti että se johtaa selkeästi valiokuntatyöhön se johtaa mietintöön se johtaa lausuntomenettelyyn ja sen kautta tulee sitten eduskunnan tahdonilmaisu tähän pitkään pitkään rakentamiseen

silloin voidaan totta kai lähteä siitä että ulkoasiainvaliokunnalla voisi nyt olla tässä erinomaisen hyvä rooli pohtia niitä menettelykeinoja kun ulkoasiainvaliokunta tästä mietintöä ryhtyy laatimaan ja tuo sen sitten tänne saliin josta tulee sitten eduskunnan kanta ja pohtia myöskin näitä eduskunnan menettelytapoja

minusta tämä jäykkyys on tavallaan jossain määrin hyvin pitkälti itse aiheutettua ja selonteon laatimiselle voitaisiin hyvin antaa myöskin määräaika jonka puitteissa hallituksen tulisi se aina eduskunnalle antaa ja ympäristön kuvailun sijasta selonteossa tulisi painottaa paljon nykyistä enemmän hallituksen konkreettisia turvallisuus ja puolustuspoliittisia tavoitteita

mitä tulee sitten tämmöisten ajankohtaisten kansainvälispoliittisten tapahtumien käsittelyyn niitä varten on sekä eduskunnalla että valtioneuvostolla kyllä riittävästi keinoja ilman että uusia pitää lähteä myöskään keksimään

mutta on hyvä nähdä että kun laaja turvallisuuskäsite on omaksuttu turvallisuus ja puolustuspoliittisten selontekojen kattavuus on myöskin laajentunut ja niiden operatiivinen ohjausvaikutus kohdistuukin lähinnä puolustusvoimien kehittämiseen

on aivan selvää että kun tavoitteena on yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen alueellisen puolustusjärjestelmän avulla tämä tavoite alkaa olla euroopassa harvinainen sillä useimmat eu ja nato maat ovat siirtäneet puolustuspolitiikkansa painopisteen selvästi sotilaallisen kriisinhallinnan ja viranomaisyhteistyön suuntaan

ei sillä nyt hirveästi vielä resursseja lisätä

on kuitenkin nyt hyvä nähdä että nato pitää nähdä välineenä aivan samalla tavalla kuin suomen jäsenyys euroopan unionissa joka on meille tällä hetkellä keskeisin ulko ja turvallisuuspoliittinen viitekehys

kaikki se työ mitä me olemme tehneet erilaisen yhteistyön syventämisessä naton kanssa on ollut suomen puolustusvoimien kannalta etu

on hyvin tärkeää että tämä selonteko toteaa selkeästi järjestön erityisaseman transatlanttisena puolustus ja turvallisuusjärjestönä ja sellaisena se on myöskin nähtävä

puhemies

aivan lopuksi totean vaan sen että hyvin keskeinen asia eun yhteisten ulko ja turvallisuuspoliittisten rakenteiden kehittymisessä on se jos ranska menee nyt takaisin tällaiseen naton komentojärjestelmään

tästä seuraa se kysymys väheneekö tavallaan silloin eun suurten jäsenmaiden intressi euroopan unionin turvallisuusrakenteiden kehittämiseen ja miten se kohtelee sellaisia naton ulkopuolla luovia ja kuten suomea ulkopuolella olevia euroopan unionin jäsenmaita kuin suomea

rouva puhemies

hyvä ed

olen aivan samaa mieltä että työeläkerahastot ovat yksi erinomainen rahoitusmalli tämän infra oyn rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi

ne voivat olla kapeampia teitä jotka ottavat liikennemäärät ja liikennevirrat ja kelin nykyistä paljon paremmin huomioon ja tässä mielessä ne ajatukset joita virkamiestasolla on älykkäistä teistä kehitelty ovat äärimmäisen kannatettavia

sen takia kyse onkin nyt siitä että eduskunnan pitäisi lähettää todella vakava viesti siitä että nyt on aika toimia nyt on aika luoda tämä infra oy luoda sille uusi rahoituspohja ja ottaa myöskin nämä digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet liikenneinvestoinneissa nykyistä paremmin käyttöön

ja tässä on hyvä todeta että ilmeisesti uudella suur kouvolan kaupungilla on myöskin kirjastoautoja ja tietääkseni myös ed

laukkanen tulee työskentelemään kunnanvaltuutettuna jolloinka näiden asioiden käsittely myös siitä näkökulmasta on ihan paikallaan

toivon todellakin tälle lakialoitteelle hyvää kohtaloa

mitäpä sillä tonnilla

se on juuri niin

mutta mikä koskee sitten tätä paikkaa missä se kirjasto on niin oulunsalossa siellä oulun kyljessä on mainiosti markettiin kapteeniin sijoitettu kirjasto ja se on aivan loistokas ajatus kerta kaikkiaan

silloin voitaisiin ajatella sillä tavalla että säätiöt tai muut sellaiset jos vielä niitä sellaisia hyväntekijöitä kulttuurihyväntekijöitä tästä maasta löytyy voisivat ottaa myöskin tämmöisen kirjastoauton kavalkadiinsa ja tuotot toi

se tuottaa siis yksityisenä koska silloinhan se tonni olisi ihan samalla tavalla lisäämässä sitä varustusta siellä kirjastoauton sisällä

kyllä näin on

ja tätä hyvää periaatetta voi kannattaa mielihyvin

tämä palveluiden siirtyminen pyörille antaa joustavan mahdollisuuden pitää palvelut kunnissa monipuolisina myös niillä seuduilla jotka ovat kokeneet väestökatoa ja joilla mahdollisesti ikääntyvät tarvitsevat yhä enemmän palveluita lähelle kotiaan

toivon että tämän aloitteen myötä myös kirjastoautojen palvelutarjontaa ryhdytään miettimään miten sitä voitaisiin entisestään monipuolistaa esimerkiksi terveydenhoitajan tai vaikkapa seurakunnan työntekijöiden hypätessä bussiin

toivon tälle lakialoitteelle menestystä valiokuntakäsittelyssä

arvoisa puhemies

kirjastoautoista käyttövoimavero voitaisiin varmaan poistaa ja ei todellakaan ole kysymys suurista kustannuksista niin kunnalle kuin etenkään valtiollekaan

mutta toisaalta tämän käyttövoimaveron poistosta on keskusteltu aika laajasti tässäkin talossa ja toivoisin että sitä voitaisiin laajentaa edelleen ja muun muassa oman ammattikuntani taksien käyttövoimavero on sellainen

kun testasin tätä ajatusta valtiovarainministeriön virkamiehillä totta kai heidän rooliinsa kuuluu vastustaa tällaisia asioita sehän on itsestäänselvää

mutta se perustelu jolla tätä oltiin vastaan perustui tavallaan tämmöiseen lakilogiikkaan ja siihen tapaan kirjoittaa lainsäädäntöä

julkisen palvelun ideahan on tavallaan vaikka yleisradion toiminnassa aika lailla tänä päivänä haastettu markkinoiden toimesta ja monia muitakin tavallaan tämmöisiä perinteisiä tehtäviä mitkä ovat olleet kunnilla valtiolla julkisella sektorilla

ne joutuvat tässä markkinatilanteessa ja yhteiskunnan markkinoituessa ja kaupallistuessa ja julkisen sektorin roolin joissakin asioissa vähentyessä uuden tarkastelun kohteeksi

ensin haluan todellakin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ed

tarvitsemme investointimenojen käsittelyä kehyksessä tavallaan uudelta pohjalta ja koko tätä rahoitusta täytyy lähestyä uudelta pohjalta

itse pidin valiokunnan mietinnön lopputulemaa oikein hyvänä vaikka siitä nyt tietysti äänestettiin mutta kunnioitimme ja arvostimme toistemme mielipiteitä ja näkemyksiä niin kuin tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi ja hyvä näin

sen takia keskustelu mitä on käyty infra oystä on tavattoman tärkeä asia löytää siihen uudet rahoitusmallit esimerkiksi täällä esillä ollut eläkeyhtiöiden mukaan saaminen siihen ja tämä älykkäiden liikenteen ohjauskeinojen käyttöönotto joka tarkoittaa silloin että teitäkin rakennetaan aivan uudella tavalla ei niin että me teemme tuonne joka paikkaan nelikaistaisen moottoritien vaan otetaan entistä paremmin liikennevirrat huomioon keliolosuhteet huomioon ja näin ollen me pääsemme paljon kustannustehokkaampaan ratkaisukokonaisuuteen

no pohjanhovi kuului siihen samaan kyllä

ilman tätä valtion satsausta tuona aikana eihän lapin matkailu olisi koskaan lähtenyt sellaiseen kehitykseen eikä lappi olisi ollut sitten luontoharrastajien ja lapin kävijöiden saatavissa ylipäätään

minusta tämä on hyvin tärkeä asia kun tätä historiaa tässä pohditaan ja tämän mittakaavaa ennen muuta pohditaan ja sitä rikkooko tämä nyt joitakin perustavaa laatua olevia luontoarvoja vaiko ei

erityisen huolissani olen myöskin rautateiden kilpailukyvystä erityisesti siinä mielessä että rautatiet omilla ratkaisuillaan tällä hetkellä vähentävät esimerkiksi puutavaran ja puutuoteteollisuuden terminaaleja

näin ollen ne vähentävät omilla ratkaisuillaan tavallaan puun sekä raakapuun että valmiiden tuotteiden kuljetusta rautateillä ja se siirtyy yhä enemmän kumipyörille

mutta syväauraukset olivat suuri ja merkittävä luontoon puuttuminen puhumattakaan siitä tavasta millä lokan allas rakennettiin siis jättämällä sinne metsä joka nosti turpeet myöhemmin sinne

tämä ei voi olla tavallaan kokonaisliikennepoliittisesti järkevä kehitystie varsinkaan jos mietimme eurooppalaisesti nopeiden junien kilpailukykymahdollisuutta

olen itse ollut kuvaamassa kun poroja pelastettiin turvelautoilta ja myöhemmin kaadettiin metsä jään päältä joka jätti sitten kannot sinne

me voisimme määrätietoisella tavalla lisätä myöskin kansalliseen rautatieliikenteeseen nopeita junayhteyksiä ja se vähentäisi totta kai silloin myöskin niitä massiivisia tarpeita mitä meillä tällä hetkellä maantieliikenneinvestointien puolella on

kun tuolloin asiat hoidettiin huonosti

tämä on minusta nyt hyvä nähdä ja sen takia näiden mittakaava suhteessa tähän pallas kysymykseen on nyt aivan toinen

se että ylipäätään tämä hanke tuodaan lakina tänne osoittaa sen että tämä on erittäin selkeä lähtökohta että tämä rajataan vain tähän ja vain tähän

kahden vuoden aikana on finnairin mainetta ja kilpailukykyä haavoitettu mitä rankimman päälle erilaisilla työselkkauksilla eikä tälle näytä olevan loppua valitettavasti